pitää ymmärtää se että me tulemme tästä kriisistä toivottavasti aikanaan tämä kriisi loppu

me emme ole voisi sanoa meidän aikanamme eläneet tällaista vaihetta jossa nykyaikainen valtio uhkaa joutua selvitystilaan ja tämä on se ongelma tässä

esimerkiksi usahan liittyen kysymys

me tulemme tästä loppuu ulos paljon heikompina kuin me olimme tähän tullessamme ja pitää pitkäjänteisesti kantaa vastuuta myös siitä että me emme kaada tätä kaikkea roskaa meidän lastemme maksettavaksi

me olemme kyllä pystyneet yhdenmukaistamaan nämä eri valtioiden tarjoukset joissa vertailuvuosina käytetään eri vuosia

tämä vaan kertoo siitä kuinka paljon usa täytyy saada vielä vedettyä siihen että pääsevät edes lähelle tätä eun tasoa

arvoisa puhemies

me olemme ristiin rastiin naimissa talouden kanssa maailmassa ja erityisesti euroopassa ja sen häiriötilan määrää joka siitä rahoitusmarkkinoille aiheutuu on aika vaikea mitata

arvoisa rouva puhemies

ensin ed

skinnarin suuntaan

tähän on kuukausien ajan haettu ratkaisua euroopassa voi sanoa parhailla mahdollisilla voimilla mikä olisi oikea tapa vakauttaa tilanne niin että häiriöt euroalueen vakaudelle jäisivät mahdollisimman pieniksi

erittäin suuri osa itse asiassa asunto osakeyhtiöissä asuvista on osallistunut tähän ja on teetetty urakoita niin paljon että kaikki tarvelaskelmat rahan määrästä menivätuuusiksi ja jäi ja jää jää mitään menivät uusiksi

koko sitra saa tulonsa näiden pääomien tuloista ei siellä muita merkittäviä tuloja ole ja myi nyt puolet siitä omaisuudesta kun pörssikurssit ovat alhaalla

ratkaisiko se väärin ratkaisi kysymään eikö vanha vaalin

vaalien volyymilläkin on varmasti merkitystä ja näyttää siltä että jokainen puolue rahaa pyrkii vaaleihin keräämään saadakseen aktiivisemman kampanjan

en minä ymmärrä tämän taloudenpidon pitkäjänteisyyttä ja viisautta lainkaan

koskinen arveli voisiko suomen osuus nousta moninkertaiseksi

osa niistä olisi toteutunut varmaan ilmankin tätä

yritysten investointien ja työllistämisen kannalta tarvitaan liiketoiminnan kannattavuuden parantamista johon sdpn esityksessä pyritään mutta siihen ajatukseen että se voitaisiin valtion budjetilla tehdä merkittävässä ja vaikuttavassa määrin en usko

tennilä totesi eri puolueiden läpi menneiden kohdalla on jonkin verran eroa mutta näiden suurten puolueiden kohdalla sittenkin lähes aika samansuuruisia ovat suurten puolueiden puoluekohtaiset kampanjat

tämä on erittäin vaikea kysymys

kilpailukyvyn parantamisen ja kannattavuuden parantamisen täytyy tapahtua siellä liiketoiminnan muilla ehdoilla ja sen lisäksi tarvitaan sellaista politiikkaa myös suhteessa pääomaan että se kannustaa riskinottoon ja siltä te olette viemässä pohjaa pois

urpilainen kysyi enkö näe novan asiassa pahaa

väittäisin että se on kymmenesosan ja viidesosan välillä suhteessa siihen mikä on valtion alijäämä eli huomattavasti pienempi mutta siitä huolimatta niin monet kunnat ovat keskellä lamaa sekä lähteneet supistamaan toimintojaan että nostamaan verotusta

ei mikään valtio ei suomikaan sellaisella voisi montaa viikkoa elää

silloin kun nova yhtiö tuki keskustaa ja oli tukemassa kmsn kautta kymmeniä ehdokkaita en tiedä tiesikö kukaan että tämä yritys tulee menemään konkurssiin ja että sitä tullaan epäilemään kirjanpitorikoksista

lista päätöksistä joita heidän pitää tehdä on niin raju että ei todellakaan tule olemaan miellyttävää eikä tule menemään lävitse ilman melkoista yhteiskunnallista kuohuntaa

minusta se ei ole järkevää suhdannepolitiikkaa mutta ei vastaus siihen ole se että valtion pitäisi kaikkien niiden satsausten päälle joita on kunnille tehty ottamalla itse velkaa vielä loppu pystyä rahoittamaan

en ainakaan silloin vaalien aikana tällaista nähnyt enkä pitkään sen jälkeenkään vielä

kunnat ovat itsehallinnollisia toimijoita ja olisi hyvä laman kannalta että ei keskellä lamaa syvennettäisi tätä kriisiä ja että myös kunnissa katsottaisiin hieman useampi vuosi eteenpäin

minusta ed

kohtaa mihin olemme sitoutuneet

me olemme sitoutuneet tähän kolmen vuoden työuran pidentämiseen yläpäästä haetaan vaihtoehtoja hallituksen esittämälle yhdelle sisältöratkaisulle ja ne haetaan yhteistyössä ja uskomme siihen että nämä vaihtoehdot myös löytyvät tässä yhteistyössä

vaatimukset joita siinä on esitetty joilla erittäin nopeassa tahdissa alijäämää ruvetaan kaventamaan ovat yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti todella rajuja

ylimääräisiä palkkoja pois eläkeratkaisuja menoja pois rajusti veroihin erittäin kovia korotuksia

tässä suhteessa yhteispeli ei ole toiminut aivan hyvin

arvoisa puhemies

tämä perustuslakisopimus torjuttiin ensin hollannin ja ranskan kansanäänestyksissä ja samalla se perustuslakisopimus hylättiin

eduskuntaehdokkaita on valtava määrä

jos määritellään lakiin joku katto sen täytyy olla sitten myös kontrolloitavissa

hallitus varovasti tiedonannossaan pohdiskeli tämmöistä mediakustannusten kattoa joka olisi ehkä jollain tavalla kontrolloitavissa mutta tämä on aihe joka toimikunnan pitää myös tämän valvonnan näkökulmasta pohtia tarkkaan

tämän keskustelun kautta on erittäin hyvin kyetty avaamaan tämä työurien pidentämisen välttämättömyys sen merkitys tämän suomalaisen hyvinvoinnin kehittämisen kannalta ja kaiken lisäksi saatiin aikaan nopeasti sellainen uskottava prosessi johon kaikki keskeiset osapuolet ovat sitoutuneet ja jolla saamme esityksiä työuran

neuvoteltiin uusi sopimus lissabonin sopimus joka on perussisällöltään hyvin samanlainen mutta jossa on myös eroja perustuslakisopimukseen

näitä toimia tehdään ja en ole huomannut että sdp olisi esittänyt tähän liittyen juuri yhtään sellaista vaatimusta jota hallitus ei omasta tahdostaankin olisi ajamassa

valtiovarainministeriö on todennut että menetimme verotuloja toistakymmentä miljardia rahoituslaitosten aiheuttaman tilanteen takia

minusta on paras että seuraavan kerran kun selontekoa valmistellaan seurantaryhmä asetetaan silloin hallituksen ja eduskuntaryhmien kesken käydään keskustelu siitä mikä työnjako on ja varmistetaan se että valmistelusuhteet pysyvät siinä ajojärjestyksessä mikä meidän järjestelmään kuuluu

ilman muuta parasta on tämä että avoimesti reaaliaikaisesti tuet näkyviin

mutta tässä kreikan kohdalla jos tässä syyllisiä haetaan kyllä vaan monet parlamentit ja monet hallitukset kreikassa ovat tehneet poliittisia päätöksiä joilla alijäämä on viety kestämättömälle tasolle

tämä vie aikaa mutta kyllä pankkien sääntelyä lisätään luottoluokituslaitosten sääntelyä lisätään läpinäkyvyyttä lisätään

eivät pankit ole sitä rahaa niille työntäneet vaan kyllä rahaa on pyydetty niiden demokraattisten päätösten toteuttamiseen jota vanha kansanvalta on kreikassa tehnyt

rahojen osalta hallitus selonteossaan laski eräänlaisen hintalapun sille mitä puolustusmateriaalin kallistuminen ja puolustuskyvyn ylläpitäminen tulevat maksamaan

nyt sdp yrittää antaa kuvan ettei ole mitään tehty että koko muu maailma ei ymmärrä tätä asiaa

kiitos ja pääministeri enintään viisi arvoisa puhemies

äskeisessä huippukokouksessa annettiin irlannille tietyt oikeudelliset takuut sellaisista aiheista joita irlannin kansanäänestyksessä kansalaiset pitivät tärkeinä

myös tässä suhteessa tasapainottaminen on sielläkin tämän demokraattisen järjestelmän vastuulla jota nyt muut kumppanimaat ja imf ohjeistavat erittäin tiukasti ja rajusti

tässä mielessä irlannin kannalta on näihin huoliin vastattu ja samoin siihen irlannin kansanäänestyksen ehkä kuumimpaan keskusteluaiheeseen komissaarijäsenyyteen on jo löytynyt keino jolla voidaan taata jokaiselle jäsenmaalle komissaari myös jatkossa mikäli tämä lissabonin sopimus astuu voimaan

sen tähden korostin ensimmäisessä vastauksessani sitä että hallitus voi elää eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan neljännen kohdan mukaisella tavalla

mikäli rahan kanssa tulee vaikeuksia sitten on pakko mennä niihin puolustusministeriön kaavailemiin rakenteellisiin uudistuksiin joiden ajoitus ei kyllä ikäluokkien kehityksen kannalta juuri nyt olisi järkevää

mikäli ei astu niin sitten mennään nizzan sopimuksen mukaan jossa komissaarien määrää sovitulla tavalla joudutaan supistamaan otetaan parin lisäkysymystään edustajia osui sen

kolmanneksi naton osalta me olemme eri sanamuodoilla jo pitkään ylläpitäneet tätä niin sanottua optiota ja se on myös tämän selonteon sisältö tasavallan presidentin ja hallituksen esityksen sisältö

se on enemmän mutta melkein väittäisin että ei se ole summana sellainen ero joka kattaisi sen mielikuvaeron joka opposition puheiden perusteella syntyy siitä mihin tämä erilainen suurempi vaatimus riittäisi

meille oli erittäin tärkeätä että tähän saadaan myös imf ja nyt jälkeen päin on itsestään selvää että jos imf ei olisi tässä mukana niin kritiikki olisi vielä paljon rajumpaa

kummassakin on tämä optio sisällä ja ehkä tässä kysymyksessä olisi

herman van rompuyn johdolla käynnistyy työryhmä joka ryhtyy selvittämään näitä jatkotöitä

utvan rakenteiden osalta siellä jokainen ministeriö pystyy valmistelemaan utvan asioita ikään kuin omalta alaltaan se ei koske vain puolustusministeriötä tai ulkoasiainministeriötä

tämän työryhmän kerta kaikkiaan pitää luoda järjestelmä tarvittaessa vaikka esittää perussopimuksiin uusia muutoksia joilla luodaan välineet joilla viimeistään siinä vaiheessa kun komissio joutuu antamaan varoituksen liiallisesta alijäämästä on tiedossa myös sellaiset välineet jolla kyseisen maan talouspolitiikka saadaan terveeksi huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin tähän kriisiin ajautumisen vaiheessa

minä toivoisin tämähän ei ole kyselytunti vaan tämä on debatti että myös oppositio vastaa kysymykseen mitä seuraa näistä teidän ehdotuksistanne joita te esitätte

laajan turvallisuuskäsitteen tiimoilla aina silloin kun on sellaisten ministeriöiden asioita esillä joiden ministerit eivät ole kulloisenkin utvan vakiokokoonpanossa mukana asianomainen ministeri kutsutaan myös paikalle

hallituksen päästrategiahan koko tämän kriisin ajan on ollut tietysti ensi sijassa pyrkiä turvaamaan oikeat olemassa olevat työpaikat ja toimenpiteitä sekä rahoituksen puolella että elvytystoimissa kulutuksen ylläpitämisessä on tällä periaatteella toteutettu

ilman muuta noin voidaan kirjata

se nyt vaan kertoo sen että kaveria autetaan

näitä vaihtoehtoja on koko talvi etsitty ja tämä malli jota tässä esitetään on se joka on yhdessä kaikkien muiden euromaiden komission ja imfn kanssa yhdessä kreikan kanssa neuvoteltu

vaikkei olisi mekanismeja ja pykäliä olemassa poliittinen solidaarisuus on sitä että eri tavoin olemme valmiit auttamaan ja odotamme että muutkin apua antavat meille varsinkin pohjoismaiden kesken ilman että sitä kirjataan edes mihinkään

tietysti meilläkin jotka olemme sen hyväksyneet on oikeutena pyrkiä pitämään siitä kiinni ja kun näyttää siltä että ainakin irlannin parlamentissa on määräytynyt tämmöinen toimintalinja jossa halutaan tietyt oikeudelliset takuut vaikkei sopimustekstiä muuteta irlannin huolenaiheisiin niin siellä pyritään nyt saamaan tälle ratifioinnin kautta hyväksyntä

tällä eristetään kreikka nyt muutamaksi vuodeksi ikään kuin kapseloidaan pyritään rajaamaan se ongelma kreikan sisälle

mutta hyvin voin allekirjoittaa tuon mitä ed

tietyllä tapaa kreikkahan pääsee tässä markkinavoimilta rauhaan ja he toteuttavat ne päätökset jotka on yhdessä heidän kanssaan sovittu

pitää pyrkiä turvaamaan nuorille työpaikkoja ja toisekseen pitää pystyä turvaamaan se että pitkäaikaistyöttömyys ei ryöstäydy käsistä

tässä onnistuaksemme me tarvitsemme myös yksityisiä työnantajia kuntia myös niiden on aktiivisesti kannettava vastuuta työpaikoista

se tapahtunee sitten ehkä vasta kevätkauden loppupuolella kun lähestyy se vaihe jossa nämä irlannin oikeudelliset takeet on täsmällisemmin saatu tämmöiseen juridiseen muotoon

valtion keinot yksin eivät riitä siinä tilanteessa jossa kymmeniätuhansia ihmisiä lomautetaan ja irtisanotaan

kreikka pystyy osoittamaan heti tekemillään demokraattisilla päätöksillä että he ovat nyt sanansa mittaisia

hallituksen käsittämättömän edesvastuuttomuuden seurauksena lomautettujen määrä on moninkertaistunut lyhyessä ajassa samoin irtisanottujen

debatti on käyty puolitoista tuntia otettavia lyhyt kierros jonka jälkeen ihmiset ottelu vastata jos haluavat sitten palataan puudelista ole merkinnyt paistos kuivunut edustajille peltonen siirtynee tässä asiassa

väitän että se ei johdu hallituksen edesvastuuttomuudesta vaan se johtuu maailmanmarkkinoiden poikkeuksellisen rajusta muutoksesta jossa meidän tehtaamme joutuvat lomauttamaan irtisanomaan väkeään

arvoisa puhemies

ei myöskään sitä yhteistyötä jota suomalainen yhteiskunta tarvitsee työllisyyden pitämiseksi korkealla synny sillä että ajatellaan kuten täällä ryhmäpuheenvuorossa sanottiin että työmarkkinoiden todelliset roistothan ovat työvoimaa riistävät työn teettäjät tämä on suoraan paperista luettua tekstiä

karjula viittasi puheenvuorossaan kymmeniätuhansia tavallisia työnantajia jotka vasta viimeisessä hädässään turvautuvat lomautukseen tai irtisanomiseen